monelle se että joutuu jäämään kotiin eikä pysty lähtemään mihinkään vaan on valvottavana on hyvä rangaistus

arvoisa puhemies

itse olin käsittelemässä asiaa perustuslakivaliokunnassa

voi sanoa että tuomioistuinten käsittelyajat ovat tällä hetkellä merkittävin ihmisoikeusongelma suomessa

lainmuutoshan tuo tullessaan muun muassa uudet vähimmäis ja enimmäisiät adoptoijille sekä ikäerot joita adoptoijien ja adoptoitavan välillä tulee noudattaa

lapsia hankitaan nykyään yhä myöhemmin ja ihmisten eliniänodote etenkin hyvinvoivissa pohjoismaissa on noussut ja tulee nousemaan jatkossakin

alueelliset erot tuomioistuinten työtaakoissa ovat kasvaneet ja esimerkiksi helsingin käräjäoikeudessa on jatkuvia ongelmia henkilöstön riittävyyden suhteen

esimerkiksi adoptoitavan lapsen isovanhempien tai lapsen biologisten vanhempien sisarusten ja muiden lähisukulaisten ja perheelle tärkeiden ystävien merkitys voi olla joissakin tapauksissa erittäinkin suuri

arvoisa puhemies

minulla olisi kaksi kysymystä peruspalveluministerille

olemme erittäin laitosvaltainen maa edelleen

kerta toisensa jälkeen saamme lukea oikeustajumme vastaisia päätöksiä

elinikäisiä traumoja uhrilleen aiheuttavat rikolliset pääsevät hämmästyttävän vähällä eikä muutosta ole vieläkään näkyvissä

mitä aiotte tehdä tälle

toki tässäkin tilanteessa arvio tehdään tapauskohtaisesti mutta ikärajojen sisään osuvat olisivat silti epäilemättä etuoikeutetussa asemassa

arvoisa puhemies

ikärajojen valitseminen ja perusteleminen on haastavaa ja adoptionhakijoiden valmius tulisikin aina tehdä tapauskohtaisesti ja ikärajat pitäisi nähdä adoptiotapauksissa vain löyhänä ohjenuorana

rahoitusmallin suhteen olisi tässäkin hyvä ottaa oppia ruotsista jossa vakavien rikosten tekijöiltä peritään rikosuhripäivystykseen tarkoitettu maksu

adoptiolapsen oikeus pitää yhteyttä biologisiin vanhempiin paranee uuden lain myötä

arvoisa puhemies

tämä on nähtävä positiivisena asiana ja on hyvä että mahdollisuus yhteyden pitämiseen on vain mikäli siitä ei aiheudu lapsen edun kannalta haittaa

toisaalta tämä on oikein mutta miten käy rikoksen uhrin

uhri ja hänen omaisensa jäävät aivan liian yksin ja ilman tukea

myös lapsen kuuleminen adoptiotapauksissa lapsen iän ja kehityksen edellyttämällä tavalla on tärkeää ja se ajaa ehdottomasti lapsen etua adoptiotapauksissa

arvoisa puhemies

yksi yhteiskunnallisen kehityksen kannalta keskeinen kysymys on myös se saavatko samaa sukupuolta olevat rekisteröidyissä parisuhteissa olevat henkilöt jatkossa adoptoida parisuhteen ulkopuolisia lapsia

oikeustila jää ennalleen siltä osin että yhteisadoptiota voivat hakea edelleen vain aviopuolisot yhdessä eivät siis rekisteröidyssä parisuhteessa olevat

lapsen saaminen ei välttämättä kuulu ihmisen perusoikeuksiin mutta on syytä muistaa että lapsen edun kannalta tärkeintä ovat rakastavat vanhemmat ja lapsen edun kannalta on yhdentekevää mitä sukupuolta nämä vanhemmat edustavat

vireillä on lakialoite sukupuolineutraalista avioliittolaista

kun tämä laki saa toivottavasti tulta alleen joudumme harkitsemaan samaa sukupuolta olevien adoptioasemaa uudelleen

sen vuoksi satamien toimivuus sekä niiden yhteydet toimiviin tie ja raideverkkoihin ovat ratkaisevassa asemassa koko suomen kilpailukyvyn kannalta

erityisen ilahduttavia ovat selonteon innovatiiviset näkökulmat joissa tavoitteena on uudella tavalla lisätä julkisen sektorin ja elinkeinoelämän yhteistyötä kehittämällä näiden alueiden kasvua ja kehitystä tukevia palveluja ja liiketoimintaa

arvoisa puhemies

pidän kuitenkin eritoten elinkeinopolitiikan kannalta vähintäänkin epäloogisena että metropolialueen liikennehankkeisiin ei ole löytynyt riittävää ymmärrystä

espoolla on kaksi ylitse muiden menevää hanketta

rakenteilla olevan länsimetron jatkaminen matinkylästä espoonlahteen sekä toisaalta kaupunkiradan jatkaminen leppävaarasta kauklahteen tai ainakin espoon keskukseen asti

nämä hankkeet voitaisiin käynnistää kunnan rahoituksella ja saattaa loppuun valtion rahoitusosuudella

länsimetron osalta voi lisäksi todeta sen että myös kustannusten kannalta olisi järkevää jatkaa metroa espoonlahteen saakka mahdollisimman pian

oppositiopuolue keskusta on kysynyt millä tavalla suomalaisten lapsiperheiden hyvinvointia tullaan parantamaan ja tullaanko kotihoidon tukea leikkaamaan niin että sitä saisikin enää vain alle kaksivuotiaiden lasten hoidosta

välikysymyksen esittäminen huhupuheiden pohjalta on tietenkin erikoista mutta on toisaalta hyvä että näin tärkeistä asioista keskustellaan erityisesti nyt kun hallitus on pian tekemässä suuria päätöksiä tulevien vuosien talouslinjauksista

työ ja tasa arvovaliokunnan puheenjohtaja tarja filatov toi jokin aika sitten esiin että mikäli kotihoidon tuki olisi keksitty nyt olisi itsestään selvää että luomme mallin jossa molemmat vanhemmat äiti ja isä ovat samalla viivalla

arvoisa puhemies

väitän että aika montaa isää katsotaan edelleen varsinkin miehisillä aloilla vähän oudolla tavalla työpaikalla jos hän ilmoittaa jättävänsä hyvin palkatun nousujohteisen ja mielekkään työn ja jää kotiin hoitamaan lapsia

toivon kuitenkin että suunnitelmaa tullaan tulevina vuosina vielä tarkastelemaan uudelleen juuri metropolialueen kilpailukyvyn ja eritoten länsimetron järkevän toteuttamisen kannalta

miehillä tulee olla oikeus jäädä kotiin lapsen kanssa ja naisilla oikeus osallistua työelämään ilman liian pitkiä taukoja ja ennen kaikkea lapsilla tulee olla oikeus aikaan ja hoivaan myös isältään

etenkin pääkaupunkiseudulla asumiskustannukset nielevät kuitenkin niin suuren osan perheen tuloista että äideillä tai isillä ei ilman tätä tukea olisi kerta kaikkiaan varaa jäädä kotiin vaikka haluaisivatkin

arvoisa puhemies

jos olet kotona hoitamassa lapsia sinulta kysellään milloin jo viimeinkin palaat töihin ja jos olet töissä mikset ole kotona hoitamassa pieniä lapsiasi

kaikki äidit eivät viihdy kotiäitinä ainakaan kovin pitkään

nuorelle äidille joka muutenkin on vielä epävarma omassa äitiydessään tilanne on sellainen että teet niin tai näin aina on valinta jonkun mielestä väärä

ei voi silloin olla lapsen etu että vastentahtoinen äiti istuu vihaisena hiekkalaatikon reunalla ja harmittelee sitä kun ei pääse viemään opintojaan loppuun tai käyttämään hankkimaansa osaamista työpaikalla

siihen on toki monta syytä mutta yksi asia on se että pienten lasten äidit ovat kansainvälisesti katsottuna pitkään kotona hoitamassa pieniä lapsia silloinkin kun kyseessä on hyvin koulutettu nainen

kotiäitinä olemisesta ei tule kuin pientä hoitovapaalta kertyvää eläkettä ja tämä jos mikä ylläpitää naisten ja miesten välistä epätasa arvoa myös myöhemmillä vuosilla

etenkin pienissä yrityksissä nuorten naisten palkkaaminen on riski koska vauvan saamisesta aiheutuvat kustannukset kasaantuvat edelleen vain naisten työnantajille

heidän mutta erityisesti pieni ja keskituloisiin töihin palaavien äitien osalta myös uudelleenkoulutus työelämän tarpeisiin on syytä miettiä kunnolla

jatkossa myös miesvaltaisten alojen tulee osallistua vauvakustannuksiin

tänä päivänä pitkä poissaolo työelämästä tarkoittaa usein sitä että taidot tarvitsevat päivitystä

en ole kuullut onko tähän suunnitteilla joitakin erityistoimia jotta naiset todella pääsisivät takaisin kiinni työelämään mutta todella toivon että näin on

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

on tärkeää katsoa kauas tulevaisuuteen ja pohtia millaisen perhepolitiikan pitkäjänteisen perhepolitiikan varaan haluamme lastemme tulevaisuutta rakentaa

kotihoidon tuen uudistus sekä tässä yhteydessä tehtävä subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen niissä perheissä joissa molemmat vanhemmat ovat kotona ovat tärkeitä asioita mutta kuitenkin vain yksittäisiä osia tästä kokonaisuudistuksesta jossa pitää vielä tehdä paljon muutakin

ruotsissahan on huomattavasti joustavampi malli kuin meillä ja siellä lapsiperheet saavat kotihoidon tukeen verrannollista tukea vielä siinä vaiheessa kun lapsi on alaluokilla koulussa

arvoisa puhemies

kotihoidon tuen päivitys tähän päivään on hyvä esimerkki siitä että joskus päättäjien tulee ravistella yhteiskuntaan pinttyneitä itsestäänselvyyksiä

toivon että työn ja perheen yhteensovittamista koskevat rakenneuudistukset eivät jää tähän vaan perheiden tilannetta katsotaan myös perinteistä ydinperhettä laajemmin

monessa perheessähän pohditaan esimerkiksi sitä miten voitaisiin pitää ikääntyvistä vanhemmista paremmin huolta kun he eivät enää pärjää yksin kotonaan eikä heitä haluta laittaa laitoshoitoon

arvoisa puhemies

perustuslakivaliokunta punnitsi tätä lakiesitystä hyvin monipuolisesti ja yksi keskeinen kysymys mitä mietimme oli se onko mahdollista ylipäätään edetä kuntauudistuksessa kun ei ole vielä kovinkaan tarkkaa tietoa mitä sote lainsäädäntö tulee pitämään sisällään

päädyimme siihen että kyllä voidaan edetä mutta kunnille täytyy jättää riittävä aika reagoida ja tehdä selvityksiä sen jälkeen kun sote lait on hyväksytty eduskunnassa

kaikkein köyhimpiä ihmisiä suomessa ovat monilapsiset työttömät perheet pienituloisen vanhemman tuloilla elävät yksinhuoltajaperheet sekä pelkällä kansaneläkkeellä elävät eläkeläiset

suomalainen kuntakenttä on muodostunut vuosikymmenien kuluessa ja uskon että suomalaiset arvostavat sitä että teemme lainsäädäntötyön perusteellisesti ja kunnolla ja antamalla aikaa kunnille tehdä se niin että saamme hyviä ratkaisuja

suurin kädenojennus hallitukselta köyhimmille perheille on asumistuen tulorajojen korotus sekä tuleva vuokrien nousua vastaava korotus

pelkkä pienituloisuus tai köyhyys ei tietenkään ole ainoa syy lasten hyvinvoinnin laiminlyönnille mutta usein ongelmilla on taipumus kasautua

vaikka kodin ulkopuolelle sijoitettujen lapsien määrä on kasvanut valtavasti viimeisten viidentoista vuoden aikana sijaisperheiden määrä on pysynyt samana

vuosikymmenten aikana muodostunut traditio että suomalainen elää elämänsä laitoksessa kehdosta hautaan näkyy todella selvästi juuri lastensuojelun lisäksi myös suomalaisessa vanhustenhoidossa

missään muualla ei ulkoisteta välittämistä jollekin instituutiolle niin kuin suomessa

lain piiriin kuuluvien ikärajoista kunnille langetettavista sanktioista siinä tapauksessa että hoito ei toteudu sekä lakiin sisällytettävistä velvoitteista hoitohenkilökunnan määrästä

kaikkein oleellisinta tästä syystä on se että tarpeet huomioidaan yksilöllisesti ja että ennakoivaan terveystyöhön satsataan resursseja jo riittävän varhaisessa vaiheessa

on myös huomioitava että vanhuspalvelu tulee voimaan tullessaan asettamaan kunnille satojen miljoonien eurojen lisälaskun jo ilman henkilöstömitoitusta

arvoisa puhemies

valmistautuminen jo tässä vaiheessa tulevaan velvoitteiden kasvuun on sen vuoksi ensiarvoisen tärkeää etenkin niissä kunnissa joissa vanhusväestön osuus on suuri

arvoisa puhemies

suomalainen yhteiskunta on mennyt liiaksi siihen että hoidamme kunnolla vain ne ihmiset jotka tuottavat eniten ja jotka ovat aktiivisessa työiässä

toisin kuin tässä salissa on moneen otteeseen väitetty kreikan erottaminen eurosta ja ajaminen maksukyvyttömäksi ei olisi tätä rahoituspakettia parempi ratkaisu

jos näin tehtäisiin heti tämän jälkeen alkaisivat spekulaatiot siitä mikä maa lentää seuraavaksi ulos

jokaisen tulee saada vaikuttaa siihen asuuko kotona hoivakodissa tai missä tahansa muussa hoivamuodossa elämänsä viimeisinä päivinä

maksukyvyttömyyden tartuntariski etenkin italiaan ja espanjaan on erittäin suuri ja seurauksena olisi vielä syvempi euroopan laajuinen taantuma

talous ei ole kohentunut ja kreikan pitkäaikainen rahoitus on pitänyt pystyssä etenkin isoja saksalaisia ja ranskalaisia pankkeja joilla on suuri määrä kreikan valtionvelkakirjoja taseessaan

on kuitenkin rehellistä myöntää että yksistään tämänkään hätäratkaisun avulla ennen kristusta ikka nouse suosta vaan tukipaketilla ostetaan jälleen kerran lisäaikaa jotta kreikka pystyy itse tekemään riittävät toimenpiteet talouden saamiseksi kasvu uralle

kreikka on muiden leikkaustoimien ohella sitoutunut muun muassa alentamaan minimipalkkaa uudistamaan eläkejärjestelmänsä ja suorittamaan massiivisen yksityistämisohjelman